lainmuutoksen eräänä tärkeimpänä tavoitteena onkin että tehokkaampaan markkinointiin liittyvä neuvonta parantaa metsänomistajien tietoisuutta metsänhoitotöiden tarpeellisuudesta ja aktivoi heitä toteuttamaan tarpeellisia metsänhoitotöitä ja hakkuita ajallaan

mutta voidaan tietysti miettiä esimerkiksi sitä minkä tyyppisiä määräyksiä meillä on olemassa mikä on lain sääntelytaso sillä tavalla että voidaan helpottaa sitä kustannustaakkaa

jos nyt ensin aloittaisi tästä maatalousbyrokratiasta se on kaikilla yhteinen huoli ja sanotaan että se oli ainoa sellainen heikko asia mikä tässä maatalousuudistuksessa eu tasolla tapahtuu

tärkeimpiä niistä ovat edellytysten luominen alan yritysten uudistumiselle sekä uusien ja kasvuyritysten kehittymiselle yritysmäisen ja aktiivisen metsätalouden harjoittamisen edellytysten parantaminen tila ja metsänomistusrakennetta parantamalla raaka aineiden saatavuuden ja markkinoiden toiminnan turvaaminen julkisin varoin rahoitettavan t k toiminnan suuntaaminen metsäalan uudistumiseen sekä metsäluonnon monimuotoisuuden ekosysteemipalveluiden ja sosiaalisen kestävyyden turvaaminen

ja tietysti olennainen asia on se millä tavalla kustannukset tässä ketjussa menisivät eteenpäin jotta jokainen ketjussa oleva osa saisi omansa pois reilulla tavalla

lainmuutoksella haetaan siis uutta aktiivisuutta metsäpalveluihin metsien käyttöön ja toivottavasti luodaan mahdollisuuksia uuteen kasvuun koko metsäalalla

hallitus selvittää viiden vuoden kuluttua asetettujen tavoitteiden toteutumisen

mutta kun toisaalta haluttiin myös maatalouspolitiikassa ottaa uudenlaisia tavoitteita vaikkapa esimerkiksi viherryttämisen suhteen niin aina kun tulee joku uusi tavoite siinä tulee sitten vähän uutta hallintoa

käytännön ohje on ja meidän kotimaisessa valmistelussa on lähdetty siitä liikkeelle että pyritään tekemään mahdollisimman selkeä ja yksinkertainen järjestelmä niissä rajoissa kuin se on mahdollista eli kaikilta niiltä osin mikä kotimaassa voidaan tehdä helposti ja yksinkertaisesti niin pyritään tekemään

metsäalan uudistuminen ja kasvu edellyttävät kilpailukykyistä toimintaympäristöä ja kilpailukykyinen toimintaympäristö edellyttää metsien aktiivista hyödyntämistä

mikä liittyy kalastukseen ja kotimaisten kalojen hyödyntämiseen niin siinä toivottavasti vaikkapa uusi kalastuslaki kun se aikanaan tänne eduskuntaan saadaan toisi vähän paremmat edellytykset myös ammattikalastajille ja sitä kautta saataisiin lisää kotimaista kalaa pöytiin

uskon että rktl pyrkii parhaalla mahdollisella tavalla arvioimaan näitä suurpetokantojen kantoja kuinka paljon niitä on ja missä päin suomea ne ovat

maa ja metsätalousministeriö on osallistavassa prosessissa valmistellut hallitusohjelman mukaisen metsäpoliittisen selonteon jossa linjataan siis metsien hoidolle ja käytölle pitkän tähtäimen visio ja strategiset päämäärät sekä keskeisimmät toimenpidekokonaisuudet

että säästöjä on haettu ja ensi viikon aikana kun budjetti julkistetaan niin siellä sitten tulee esille myös että neuvonnan rahoistakin muutama miljoona ollaan leikkaamassa

mutta on totta että aika paljon tulee epäilyksiä erityisesti metsästäjien piiristä jotka liikkuvat myös luonnossa ahkerasti tekemässä normaalia riistanhoitotyötä ja tarkastelevat muuten muun muassa jälkiä ja niin edelleen

metsäala ymmärretään selonteossa laajasti

minä en nyt ole paras asiantuntija arvioimaan sitä mikä luku on oikea mutta tiedän sen menetelmän mitä rktl käyttää ja tiedän myös millä tavalla metsästäjät omia arvioitaan tekevät

se kattaa metsätalouden ja metsäteollisuuden lisäksi myös metsien muihin sekä aineellisiin että aineettomiin tuotteisiin perustuvan tuotannon jalostuksen ja palvelut sekä julkishyödykkeet

tietysti toivon että kun tämä keskustelu tässä jatkuu niin löytyisi sitten semmoinen yhteinen näkemys siitä kuinka paljon suunnilleen näitä suurpetoja suomessa on ja missä ne sijaitsevat ja millä tavalla voitaisiin vahinkoja ehkäistä mahdollisimman paljon

selonteon lähtökohtana on että tulevaisuuden metsäala on muiden toimialojen kanssa integroitunut ilmastoystävällinen kestävä ja resurssitehokas toimiala

arvoisa herra puhemies

se mikä on totta olen edustaja lepän kanssa aivan samaa mieltä on se että tilanne on erittäin huolestuttava jos on paikkoja joissa on pieniä lapsia ja pienten lasten vanhempia jotka ovat huolissaan omista lapsistaan niin kuin on aivan normaalia

pitkän tähtäimen linjaukset sisältävällä metsäpoliittisella selonteolla on tarkoitus ohjata tulevia lyhyemmän tähtäimen metsästrategioita jotka toimivat kansallisina metsäohjelminamme

jos noista lukuisista kysymyksistä vastaisi nyt vaikka kahteen kun muuhun ei tahdo aika riittää niin jos ensiksi katsotaan tätä eu puolta niin tehdyt ratkaisut eussa liittyen rahoituksiin eu rahoituskehyksiin ja muut maatalouspoliittiset ratkaisut tarkoittivat sitä että suomi saa suunnilleen yhtä paljon rahaa eulta seuraavan seitsemän vuoden aikana kuin se sai kuluneen seitsemän vuoden aikana

lähiruoka ja luomuruokaohjelmat ovat erittäin tärkeitä ja niitä lähdetään toteuttamaan niin kuin sanoin ja paitsi että ohjelmat ovat tärkeitä niitten avulla myös suomalaisesta ruuasta puhutaan laajemminkin

näin ei ole läheskään kaikilla muilla eu mailla elikkä meidän suhteellinen osuus eun rahanjaosta maatalouteen on parempi kuin se oli aikaisemmin kiitos siitä hyville neuvottelijoille

se toivottavasti lisää tätä kautta myös muunlaisen sinänsä hyvän suomalaisen ruuan kysyntää riippumatta siitä onko se nyt sitten nimenomaan lähiruokaa tai luomuruokaa

arvoisa herra puhemies

mitä tulee sitten aktiiviviljelyjuttuun niin eu maatalouspolitiikan uudistuksessa mitä siitä tällä hetkellä tiedetään tai mitä on vuotanut julkisuuteen puhutaan myös aktiivituotannon tukemisesta ja sitä joudutaan varmaan tarkastelemaan mutta senkään määrittely täsmällisesti ei ole kovin helppoa

samoin maailmalla on erittäin huono satovuosi joka näkyy sitten siinä että rehun hinta tulee nousemaan tulevaisuudessa vielä kovempiin lukuihin kuin missä se tällä hetkellä on ollut

tietysti vientiä py rimme kaikki edistämään kaikilla mahdollisilla konsteilla ja taas toisaalta tuonnin suhteen se on se että rajat ovat auki ja kuluttajat sitten siellä kaupassa kun tekevät valintoja voivat valita kotimaisen puolesta tai ulkomaisen puolesta ja toivottavasti valitsevat kotimaisen puolesta

olemme myös halunneet edistää voimakkaasti niin eussa kuin kaikissa kansallisellakin tasolla sitä että merkinnät elintarvikkeissa olisivat mahdollisimman selkeitä jotta kuluttaja tietää tehdessään valintoja minkä valinnan hän tekee ja sen perusteella sitten tekee niitä valintoja

ongelmaan tietysti auttaisi se aihe mistä täällä on keskusteltu jo tänään ja aiemminkin että tässä elintarvikeketjussa se alkutuottaja saisi vähän enemmän osuutta itselleen verrattuna näihin muihin ketjun osiin koska sitä kautta myös tuottajat selviytyisivät tulevaisuudessa paljon paremmin

ja minä luulen että viljelijät kyllä itsekin hyvin tietävät että pyrkivät toimimaan maanviljelyssä sillä tavalla kuin meillä pitkään on toimittu

riittääkö se vai ei sitä ei vielä tietysti kukaan tiedä mutta toivottavasti suomalaiset kuluttajat käyttäytymisessään ja kun tekevät kaupassa ostoksia harrastavat kotimaista ruokaa ja sitä kautta tilanne paranisi

maatalouspolitiikkaa reivataan tietysti koko ajan ja niissä uudistuksissakin kohta seuraava uudistus lähtee liikkeelle tietysti pyritään huomioimaan myös se että suomessakin voidaan maataloutta harjoittaa

se on kirjattu kyllä moniin eun huippukokouspäätelmiinkin että maataloutta pitää voida harjoittaa kaikkialla euroopassa mukaan lukien ne alueet joilla on erityisiä ongelmia

se jo tulee pelkästään siitä että suuret ikäluokat ovat kohta jäämässä eläkkeelle ja aina tiloilla ei välttämättä ole jatkajia tai halukkaita jatkajia ja sen johdosta tilojen lukumäärä tulee jatkossakin kyllä vähenemään

arvoisa herra puhemies

herra puhemies

se on tietysti jo rktln itsensäkin kannalta olennaista että heidän työhönsä voidaan luottaa ja ylipäätään koko tämän suomalaisen tutkimuksenkin kannalta jos mietitään tätä luonnonvaratutkimusta

suomeen on tuotu sianlihaa mutta myös suomesta on viety jonkin verran sianlihaa

viime syksynä olin kiinassa allekirjoittamassa sopimusta mikä mahdollistaisi sianlihan viennin myös kiinaan ja ainakin liha alan toimijat olivat tästä toimenpiteestä erittäin iloisia

suomen riistakeskus nämä luvat antaa ja on ilmoittanut että he pystyvät parhaimmillaan antamaan vuorokaudessa tai jopa nopeamminkin luvan jos edellytykset sille luvan myöntämiselle ovat olemassa

tällä hetkellä laki antaa mahdollisuuden että voidaan ottaa laadullisia tekijöitä huomioon kun vaikka hankitaan ruokaa nyt sitten erilaisiin laitoksiin kouluihin tai päiväkoteihin tai sairaaloihin tai johonkin muualle

vaatii joskus vähän enemmän työtä ja vähän vaivaa ja myös vähän enemmän ammattitaitoa ja osaamista että pystytään järjestämään sentyyppisiä hankintakilpailuja joissa asetetaan myös laadullisia kriteereitä ja joissa monta kertaa sitten se kotimainen tarjoaja voi täyttää ne kriteerit ja joku muu ei välttämättä niin hyvin

toivottavasti nyt täällä salissakin olevat kunnan tai kaupunginvaltuutetut huomioivat tämän omissa kotikunnissaan ja kaupungeissaan kun vaikka niissä mietitään millä tavalla kilpailutuksia järjestetään

hallitus on toiminut ripeästi rahoitusmarkkinoiden toiminnan vakauttamiseksi ja kotimaisen kysynnän ja työllisyyden edistämiseksi

kokoomuksen eduskuntaryhmä kiittää erityisesti yritysten toiminnan turvaamiseen osoitettuja lisävaroja joilla pelastetaan työpaikkoja ja parannetaan mahdollisuuksia uuteen nousuun

mitä tulee sitten tähän turvattomuuteen niin pikkusen olen siitä teidän kanssanne eri mieltä koska on ollut tilanteita joissa susi pentunsa kanssa on ollut ihmisten pihoissa semmoisissa taloissa joissa on pieniä lapsiakin asumassa

kun aikanaan lausuntokierros päättyy muistaakseni maaliskuun puolivälissä niin sen jälkeen se menee sitten valtioneuvoston istuntoon ja siitä sitten selviävät ne linjaukset millä tavalla lähiruoka etenee suomessa

lähtökohtana tässä tilanteessa on oltava se että työllisyydestä ja kansalaisten työkyvystä pidetään kaikin keinoin huolta

tämän tyyppisiä kiinteistörahastomalleja on olemassa monissa muissa maissa

voi tietysti ihan vakavasti vanhempikin ihminen kysyä sitten että mitäs sitten jos pieni lapsi olisi mennyt leikkimään pihaan ja sitten se susi tulisikin sinne pentunsa kanssa samaan aikaan voisiko käydä jotain vai eikö kävisi jotain niin että kyllä tietysti tämmöisiin ihmisten huoliin ja pelkoihin on syytä suhtautua kaikella vakavuudella

kohta niitä varmaan tulee olemaankin mutta valiokunnassa käsittelyn aikana tietysti paljon herätti pohdintaa se onko tämä nyt esitelty malli tarpeeksi houkutteleva kiinnostaako tämä ihmisiä sijoittamaan ovatko yhtiöt valmiita tähän lähtemään vai eivätkö ne lähde

taitaa olla aika vaikea muuttaa luomun säännöksiä ihan sillä tavalla että porotokka vapaasti kulkee siellä laitumilla ja syö mitä tahansa että se yhtäkkiä täyttäisi kaikki mahdolliset luomusäännökset

käsittelyssä oleva lisätalousarvio laittaa liikkeelle merkittävät satsaukset rakentamiseen liikenneväyliin energiatehokkuuteen koulutukseen työvoimapoliittisiin toimiin sekä t k rahoitukseen

tietysti toinen vaihtoehto jos poroja olisi pelkästään tarhatulla alueella mistä voitaisiin katsoa että rehutkin pelkästään tulevat luomurehutuotannon kautta niin se voisi olla mahdollista

toisaalta on hyvä että tässä nyt määritellään ne rajat ja verotukselliset rajat ja se millä ehdoilla voi päästä tietynlaisen veronhuojennuksen piiriin ja miltä osin ei

ja taas vastaavasti oli myös toinen tapaus jossa oli lähellä tämmöinen salakaadon tapahtuminen muualla päin suomea mutta sinne tulivat myös viranomaiset paikalle ennen kuin mitään salakaatoja oli tehty

kankaanniemi äsken sanoi parasta aikaahan selvitellään erityisen selvitysmiehenkin osalta se voisiko olla joitain sen tyyppisiä infrarahastoja jotka voisivat sijoittaa muihinkin kohteisiin kuin nyt pelkästään taloihin on kysymys sitten vaikka maanteistä rautateistä tai muista vastaavista

siitäkin selvityksiä valmistuu vielä tämän vuoden aikana

hallituksen ja työelämän toimijoiden kanssa yhdessä sovittu sosiaalitupo sekä tavoite työurien pidentämisestä parantavat työllisyyttä ja yritystemme kilpailukykyä

kokoomuksen eduskuntaryhmä toteaa että kuluvalle vuodelle tehdyt veronkevennykset ovat tärkeitä sekä rakennepoliittisesti että myös kotimaisen kysynnän ylläpitämiseksi tässä taloustilanteessa

en tiedä millä tavalla valtio tukee palmuöljyn tuotantoa paitsi korkeintaan investointitukien avulla mahdollisesti joihinkin tehtaisiin mutta nekään eivät ole tuolla meidän ministeriömme päätettävissä

tavoitteet ovat tärkeitä sekä tässä taloustilanteessa että varsinkin pidemmällä aikavälillä jolloin tarvitsemme jokaisen työikäisen paikkaamaan edessä häämöttävää työvoimapulaa

tällä hetkellä tilanne on vain se että rypsi tai rapsiviljely ei kiinnosta viljelijöitä niin paljon koska viimeiset vuodet ovat olleet aika huonoja satojen kannalta

tällä hetkellä näyttää siltä että rypsisato saattaa jopa pienentyäkin ja tässä ei pelkkä tukipolitiikka auta koska niin paljon tukea ehkä ei pystytä laittamaankaan vaan pitäisi saada vähän parempi hinta markkinoilta ja myös pitäisi katsoa se millä tavalla voitaisiin kehittää ylipäätään näitten sekä rypsi että rapsilajien satoisuutta

kuten valtiovarainvaliokunnan mietinnössä todetaan lisätalousarvion toimet lisäävät työllisyyttä parantavat yritysrahoituksen saatavuutta ja elinkelpoisten yritysten toimintaedellytyksiä

tämä kysymys on tällä erää ja tuottavuutta

eli sitten vaan jos niitä ilmenee ja on selkeitä vahinkoja vakavia vahinkoja tai vakavaa uhkaa ihmisten hengelle tai terveydelle hakemus suomen riistakeskukseen joka arvioi pitääkö lupa myöntää vai onko joitakin muita tapoja millä tavalla tämä ongelma voitaisiin hoitaa

valiokunnan esittämän maahanmuuttovirastolle tulevan lisämäärärahan ohella tarvitsemme jatkossa entistä parempaa työperäistä maahanmuuttoa tukevaa politiikkaa ja kotouttamista mikä osaltaan auttaa työvoiman riittävyyteen liittyvissä haasteissa

sitten niin kuin olen sanonut toinen vähän isompi kuva mikä ei auta tähän akuuttiin tilanteeseen on se että meidän pitää arvioida ylipäätään se miten me näissä asioissa suomessa etenemme

samoin meillä on myös valmisteilla ruotsin aloitteesta pohjoismaiden ministereiden tai valtiosihteereiden yhteinen tapaaminen tästä petoasiasta elikkä suomi norja ja ruotsi ja sen johdosta sitten varmaan ehkä katsotaan myös tuonne brysselin suuntaan millä tavalla eun kanssa varmistetaan se että me noudatamme direktiiviä ja kuitenkin huolehdimme täällä asioista

kokoomuksen eduskuntaryhmä tukee hallituksen vastuullista talouspolitiikkaa joka ylläpitää työllisyyttä kotimaista kysyntää sekä luottamusta niin kansalaisten omaan talouteen kuin julkiseen talouteenkin